terveyspalvelujen keskittäminen

silloin kun tuotetaan palvelut suurissa kunnissa se käytännössä tarkoittaa sitä että terveyspalvelut keskitetään ja silloin heikkenee palvelujen saatavuus ja väistämättä heikennetään merkittävästi myöskin potilasturvallisuutta

tätä keskittämispolitiikkaa tehdään jo hyvin voimakkaasti ministeriön toimesta esimerkiksi päivystysasetuksen muutoksella jonka takia nyt tällä hetkellä kaupungeissa ja kunnissa joudutaan järjestelemään

mutta noin yleisellä tasolla euroopassakin ollaan jo menossa ylöspäin lukuun ottamatta esimerkiksi nyt suomea

kyllä se vaan näin on

käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi savonlinnassa kotikaupungissani sitä että päivystysasetuksen muutoksella nostetaan kustannuksia niin että joudutaan leikkaamaan esimerkiksi savonlinnan keskussairaalasta synnytykset pois

mitä sitten suomen pankin voittovaroihin tulee niin niillä tiedoilla mitkä nyt tällä hetkellä ovat voittovaroja on ja näinhän täällä ovat hallituspuolueet monta kertaa sanoneet että suomihan vaan hyötyy kun on lainannut rahaa eurooppaan että siellä on nyt korkotuloja ja kyllä näitä suomen pankin varoja mieluummin pitää käyttää suomalaisten veronmaksajien eduksi ja suomalaisten palvelujen tuottamiseen kuin ranskalaisten ja saksalaisten pankkien tukemiseen

kun meillä ei eurojärjestelmässä ole käytettävissä sellaisia työkaluja jotka olisivat kivuttomia se on vähän niin kuin moottorisahalla tehtäisiin listoitushommia tästä johtuen niitä ei ole haluttu käyttää

mikä tulee olemaan yritystoiminnan uhkana suomessa

ja jotta me saamme viennin vetämään siinä suuressa roolissa on nimenomaan meidän kilpailukykymme suhteessa meidän kilpailijamaihimme

siellä on rikkidirektiiviä ja kaikennäköistä energiadirektiiviä ja muita joita ajetaan sumeilematta kansalliseen lainsäädäntöön

ja kun meillä ei ole käytettävissä mitään muuta kuin näitä sisäisen devalvaation keinoja kilpailukyvyn parantamisessa niin sitten meidän on vain niitä käytettävä jossain vaiheessa tai me jäämme täydellisesti junasta

epäilenpä että onnettomuuksien uhrit menehtyvät jatkossa autoihin ambulansseihin jos tätä toimintaa näin viedään eteenpäin

direktiivit on luotu kuitenkin lähinnä etelä ja keskieurooppalaisten toimintamallien pohjalta jotka eivät tänne suomeen sovi ja aiheuttavat sen että suomi joutuu vaikeaan kilpailuasemaan verrattuna muihin maihin

täytyy sanoa että ranskassa on toteutettu tämä terveyspalvelujen keskittäminen ja se on myös siellä epäonnistunut ja johtanut rajuun keskusteluun sen haitoista

edellinen puhuja vertasi suomea ruotsiin

niiden jotka vastustavat sisäisen devalvaation keinojen käyttämistä periaatteessa pitäisi huutaa sitten omaa rahapolitiikkaa takaisin ja irti eurosta

tämä yhtälö on vain sellainen ettei se toimi

kuntien menoista yli puolet koostuu sote palvelujen tuottamisesta ja siitä osuudesta suurin osa nimenomaan erikoissairaanhoidon palvelujen tuottamisesta

ja toisaalta onhan meillä nytkin jo tiedossa että tämän kuntarakenneuudistuksen jälkeen tulee seuraava uudistus joka koskee sitten maakuntia ja kun maakuntarakenneuudistus tällä nimellähän sitä sitten varmaan viedään eteenpäin käytännössä maakunnat ajaa alas niin ymmärrän hyvin ettei hallitukselle tässä yhteydessä tuo keskustan tarjoama maakuntamalli käy

muun muassa omassa maakunnassani savonlinnassa on tilanne jossa keskussairaalan sääntömuutoksilla nyt sitten tiukennetaan sillä tavalla vaatimuksia että muun muassa synnytykset savonlinnassa loppuvat tämän seurauksena tai käytännössä näillä säännöksillä ne tehdään niin kalliiksi ettei niitä pystytä enää savonlinnan keskussairaalassa toteuttamaan

suomalaisen yhteiskunnan ja kilpailukyvyn kannalta keskeistä on yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen toimintamahdollisuuksien takaaminen ja toiminnan kehittäminen

meillä on maassamme ainutlaatuinen alueellista kilpailukykyä ja tasa arvoa korostava yliopisto ja ammattikorkeakoulujärjestelmä joka on taannut yhteiskuntamme kehittymisen kaikkialla suomessa

arvoisa puheenjohtaja

perussuomalaisilta tulee varjobudjetti jossa on mukana kaikki ne leikkaukset ja verotus ja kaikki mitkä budjettiin liittyvät mutta ne on tehty vaan oikeudenmukaisesti

edellisessä puheenvuorossa puhuin kyllä enemmänkin siitä mitä vaikutusta tämmöisellä pankkiverolla on yritysrahoitukseen ja ylipäänsä sen saantiin ja hintaan mutta on nyt muistettava se että pankit ovat varustautuneet ja tämä vero tulee sillä että väkeä vähennetään ja haetaan niitä säästöjä sinne puolelle

tämän järjestelmän ylläpitäminen edellyttää nykyisessä taloudellisessa tilanteessa korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten profiloitumista ja työnjakoa sekä yhteistyön kehittämistä

mutta minä toivon että siitä ei tule samanlainen takuu kuin minkä valtiovarainministeri neuvotteli kreikasta

mutta yksi sellainen merkittävä asia josta on viime aikoina saatu lukea on asiakasmaksut joita pankit ovat korottaneet

päällekkäisyyksiä tulee poistaa mutta samalla uusien osaamiskeskittymien luomista kansainvälisiksi huippuyksiköiksi tulee edistää

kilpailukykymme kannalta on erityisen tärkeää löytää tehokkaita keinoja uusien keksintöjen innovaatioiden ja sovellusten esiin nostamiseksi

tutkimuslaitoksien vaikuttavuus ja niiden kaupalliset kehittämismahdollisuudet tullaan jatkossa ottamaan entistä enemmän julkisen tutkimus kehitys ja innovaatiorahoituksen ohjauksessa sekä tutkimuslaitosten ja korkeakorkeakoulujen kannusteissa huomioon

erikoissairaanhoidon pitäisi olla valtion vastuulla

vain tällä tavalla pystytään takaamaan tasapuolinen erikoissairaanhoito joka puolelle suomea eikä erillistä kustannusten tasausjärjestelmää silloin tarvita

atyyppiset asiat ja tällä myöskin vaikutus tällä pankkiverolla on myöskin vaikutus tase erien siirtelyyn joilla se osa joka menee pankkiveroon pystytään sitten säästämään yhteisöverosta

suomen hallitus on ottanut vakavasti sen yhteiskunnallisen ja kansainvälisen haasteen joka kohdistuu suomen asemaan ja merkitykseen yhtenä osaamisen opetuksen koulutuksen sekä tutkimuksen kärkimaana maailmassa

siellä on laiminlyöty perusterveydenhuolto ja kustannukset ovat siirtyneet sitten erikoissairaanhoidon puolelle jonka valtio on sitten tuottanut ja kustantanut

epäilen vahvasti sitä verokertymää tässä mikä nyt hallituksen esityksessä on aiottu saada tullaanko sitä koskaan sen suuruisena saamaan mutta haittavaikutuksia tässä on kyllä merkittävästi paljon enemmän

voi olla että tavoitteisiin pääseminen edellyttää joiltakin osin myös hankalien ratkaisujen tekemistä mutta jos niiden tekeminen auttaa tavoitteisiin pääsemistä ne on tehtävä

kun ihminen on käynyt kuussakin niin en epäile ettemmekö me voisi ratkaista sitä ongelmaa niin että perusterveydenhuollosta ei siirretä aiheettomasti potilaita tai asiakkaita erikoissairaanhoidon puolelle

laadukas koulutus ja korkea osaamistaso on parasta innovaatiopolitiikkaa millä maamme menee eteenpäin

arvoisa puhemies

nämä ratkaisut voidaan tehdä esimerkiksi sillä tavalla että mikäli näitä aiheettomasti sinne siirretään niin se lasku tulee sitten kuntaan sieltä valtion puolelta

täällä on todella vähän ollut näitä hallituksen edustajia tänä iltana paikalla keskustelemassa budjetista ja haluaisinkin nyt kiittää edustaja salosta ja edustaja lindtmania että ovat vaivautuneet keskustelemaan täällä

kannatan edustaja saarakkalan tekemää epäluottamusesitystä

eihän se pidä paikkaansa perusväylänpito on priorisointikysymys

kyllä meillä rahaa on jos sitä halutaan käyttää siihen

onko tosiaankin näin että kokoomuksen linja on se ettei haluta käyttää rahaa siihen

siis rahaa on

meillä menee tällä hetkellä täysin vastikkeetonta rahaa maan rajojen ulkopuolelle miljarditolkulla

tämä oli hämmästyttävää jos kokoomuksen linja on se että ei ole tärkeätä pitää perusväyliä kunnossa

palaan vielä edustaja mattilan aikaisempaan puheenvuoroon siitä että jos me käytämme kotimaista energiaa ja korjaamme sitä energiakauppatasetta niin meillä täytyy olla se infra kunnossa

lindtmanille täytyy vielä sanoa näistä kreikka vakuuksista että valtiovarainministeri neuvotteli nämä kreikka vakuudet ja yhtenä ehtonahan siinä oli mukana se että suomi maksaa maksuosuutensa evmn pääomaksi kerralla

sitten taas toisaalta tässähän tulee eteen vielä se kysymys kävelläänkö tässä parlamentaarisen päätöksenteon yli sillä että valtiovarainministeri lupaa tämmöistä koska evmää ei ole käsitelty eduskunnassa ollenkaan vielä

onko tämmöistä oikeutusta edes ollut

miksi transaktiovero globaalisti toteutettuna on järkevä

jos sitä ei toteuteta globaalisti se ei ole järkevä suomen kannalta siksi koska jos suomi tekee tällaisen transaktioveron tai on siinä jossain pienemmässä ryhmässä mukana ja se ei ole globaali nämä toimijat siirtyvät sinne missä tätä veroa ei ole ja se käytännössä tarkoittaa että ne toimijat siirtyvät pois suomesta ja siinä menevät mukana työpaikat

tämä koskee aivan samalla tavalla tätä meidän kotikutoista omatekoista pankkiveroa

sitten edustaja filatov esitti kysymyksen että mistä me veroja keräämme että yhtä lailla niitä voi kerätä pankeilta kuin esimerkiksi lääkkeistä

mutta tässä ei nyt pidä

lääkkeissä on se vero

mutta pankki on aivan erilainen toimija

lääke ei siirrä sitä veroa hyllylle eikä mihinkään muuallekaan se on siinä lääkkeen hinnassa mukana mutta pankki siirtää sen veron

se siirtää sen ihan tavallisille ihmisille pankin asiakkaille se siirtää sen veron yrityksien maksettavaksi se siirtää sen veron työläisille ja näin ollen pankit pärjäävät kyllä

pankki on aivan eri juttu kuin lääke

ilman muuta tulevaisuuteen täytyy varautua mutta suomalaiset pankit ovat tällä hetkellä hyvässä kunnossa ja meillä on tämä väliaikainen pankkivero mitä me olemme nyt rakentamassa tänne ja sitä kautta jalkaamme ampumassa tällä

arvoisa puhemies

mutta täytyy muistaa että tämä vero poikkeaa kyllä siitä lääkkeessä olevasta verosta myöskin siinä että tällä on kasvua leikkaava vaikutus kun yrityslainoitus vaikeutuu ja kallistuu ja sitä kautta sillä on näitä heijastusvaikutuksia sitten ihan tavallisiin ihmisiin ja työläisiin jotka joutuvat laittamaan haalarit naulaan sen takia että se yritys jossa he ovat töissä ei saa rahoitusta jollekin kaupalle esimerkiksi ja se aiheuttaa työttömyyttä

minä luen tuosta talousvaliokunnan lausunnosta teille yhden lyhyen kappaleen

verovelvollisiksi määritellyillä toimijoilla voi olla nykyisellään eri valtioihin sijoitettuna täysin laillisesti siirrettäviä tase eriä jotka pankkiveron määräytymisen kannalta muodostuvat merkittäviksi

kansallinen sääntely ei saa johtaa siihen että tase eriä joilla puolestaan on merkitystä yhteisöveron määräytymisen kannalta siirtyy pois suomesta pankkiveron kustannusten

rikos on yleiskeskustelu on päättynyt ryhdytäänyksityiskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyy laki ei sisälly mietin vähäisenä lakiehdotusten ensimmäinen käsittely on minimoimiseksi

ymmärsin vihjeenne ja puhun hyvin lyhyesti paikaltani

silloin jos eläkeyhtiöt rahoittaisivat esimerkiksi infra oytä niin se tarkoittaa sitä että sitten meidän täytyisi miettiä sitä lainkohtaa missä puhutaan näitten eläkeyhtiöitten sijoittamisesta tuottavasti ja turvaavasti

euroalue jäi vuoden kuluessa enenevässä määrin jälkeen maailmantalouden ja usan kasvuluvuista

uutena piirteenä markkinoilla on nähtävissä että suurempien yritysten rahoitus on osin siirtynyt pankkisektorilta joukkovelkakirjamarkkinoille ja että pankkien rinnalla toimii ja kilpailee yhä enemmän uusia rahoitusalan toimijoita

näitä olivat muun muassa kohdennetut pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot omaisuusvakuudelliset osto ohjelmat ja rahoitusmarkkinoiden likviditeettiä lisäävät toimenpiteet

on vältettävä tilanne jossa muun euroalueen kasvun myötä rahapolitiikkaa ryhdytään kiristämään ilman että suomi on saanut taloutensa nostettua kilpailukykyiseen kuntoon

talousvaliokunta toteaa että pankkiunioniin liittyvä asteittain voimaan tuleva sääntely tuo mukanaan myös joukon uusia välineitä joilla viranomaiset voivat varmistaa markkinoiden vakautta sekä makro että mikrotasolla

talousvaliokunta on kiinnittänyt huomiota siihen että muutoksena aiempaan sijoitustoimintaansa suomen pankki on kertomusvuoden lopussa ryhtynyt sijoittamaan varallisuuttaan myös osakkeisiin

kertomuksen mukaan suomen pankkisektori on säilynyt kannattavana ja vakavaraisena ja myös vakuutus ja työeläkesektorin riskiperusteinen vakavaraisuus on hyvä